sivistysvaliokunta piti lausunnossaan nuorten terveyden kannalta alkoholilain kokonaisuudistuksen eräänä tärkeänä tavoitteena nimenomaan alkoholin mielikuvamainonnan täyskieltoa

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää välttämättömänä että alkoholilain kokonaisuudistuksessa etsitään uusia tehokkaita ja selkeitä keinoja lapset ja nuoret tavoittavan alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja alkoholimainonnan säännösten valvonnan tehostamiseksi

lakimuutoksen seurauksena kuntoutuksen kannustavuus heikkenee

tästä seuraa että työkykynsä tilapäisesti menettäneelle työkyvyttömyyseläkkeestä voi tulla kuntoutusta kiinnostavampi vaihtoehto

kysyisin ed

lepältä sanoin uudelleen oman huoleni koska meidän kaikkien tavoite on varmaan ihan yhtenäinen ja kyse on vaan menettelytavoista miten tässä edetään että jos näitä vapaaehtoisia sopimuksia ei saada aikaiseksi miten tämän jälkeen toimitaan tuleeko sitten tämä asetus voimaan

toimiva kuntoutusjärjestelmä on keskeisessä roolissa kun pyrimme ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja tehostamaan tilapäisesti menetetyn työkyvyn palauttamista

hallitus antaa täysin väärän viestin kun se samaan aikaan vaikeuttaa kuntoutukseen pääsemistä ja leikkaa kuntoutuksessa olevien toimeentuloa

arvoisa herra puhemies

näillä keinoilla emme pysty pidentämään työuria

arvoisa puhemies

tämä tuo työterveyshuoltoon nykyistä parempaa suunnitelmallisuutta myös terveyden edistämisen näkökulmasta

tosiasia kuitenkin näitten nuorten osalta on että he ovat jääneet pois koulutuspaikasta tai ovat niin sanotulla syrjäytymisen riskipolulla

samoin se tasaa työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia

korvauksen edellytyksenä on myös sairauspoissaolojen seuranta

korotettu päiväraha on toiminut paitsi kannusteena isien käyttää vapaita myös kannusteena työnantajille tarjota pidemmältä ajalta palkkaa isän perhevapaan ajalta

tämän seurauksena he ovat myös menettäneet työttömyyspäivärahan ja sitä kautta heillä ei muuta toimeentuloa enää ole kuin toimeentulotuki ja nyt me kosketamme juuri sitä väestöryhmää tässä tilanteessa

tämä mahdollistaa sen että toimintatapoihin sitoudutaan ja toimilla aidosti pyritään parantamaan niin työpaikan kuin myös yksittäisten työntekijöiden hyvinvointia

korotetulla päivärahalla on siis ollut kannustinvaikutus hoivavastuun jakamiseen

kun hallitus nyt poistaa niitä kannustimia joita järjestelmään on rakennettu isien vapaiden käytön tukemiseksi vaikuttaa se sen puolesta että pienten lasten hoito tulee jatkossakin pysymään ensisijaisesti äitien tehtävänä

on syytä myös huomata että koska äidit jo tällä hetkellä käyttävät suurimman osan vanhempainvapaasta päivärahan leikkaus kohdistuu hyvin voimakkaasti juuri naisiin

on ehdottoman tärkeää että myös heille turvataan tämän lain mahdollistama laadukas ja riittävä työterveyshuolto jotta työolosuhteiden tuomat moninaiset ongelmat pystytään ratkomaan

päinvastoin varhaiskasvatuksen laadun johdonmukainen heikentäminen ja päivähoitomaksujen korotukset tulevat myötävaikuttamaan siihen että yhä useampi äiti jää mieluummin pidemmäksi aikaa kotiin kuin palaisi työmarkkinoille

arvoisa puhemies

kolmikantavalmistelusta pystytään arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia tasapuolisesti palkansaajille ja vakuutetuille työpaikoille ja työnantajille sekä yhteiskunnalle ja kansantaloudelle

suomalaisen yhteiskunnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on että ihmiset jaksaisivat ja pystyisivät olemaan nykyistä pitempään työelämässä

tämä tarkoittaa työelämän sisältöjen hyvinvoinnin työpaikkojen ja työterveyshuollon nykyistä parempaa sitoutumista ja panostamista työolosuhteisiin aivan kuten myös työntekijöihin

tätä työtä on edelleen jatkettava niin että ihmisten työhyvinvointi koskettaisi kaikkia työelämässä olevia ihmisiä sekä myös työttömiä jotta heidän työkykyisyytensä säilyisi työttömyydestä huolimatta

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

arvoisa herra puhemies

olemme täällä kiitelleet tämän illan aikana edellisiä ministereitä ja tässäkin yhteydessä voin sanoa että suuri kiitos valmistelusta kuuluu entiselle peruspalveluministeri maria guzenina richardsonille

tässä esityksessä on ollut paljon säätämistä ja tietysti tämä esitys on nyt monien kompromissien sävyttämä mutta tämä on silti sisällöltään hyvä ja erittäin kannatettava esitys

valitettavasti eri intressiryhmät ovat vaikuttaneet tämän prosessin kehittämiseen minkä seurauksena lainsäädäntövalmistelu on ollut erittäin takkuista

esimerkiksi alkoholijuomien valmistusta ja kauppaa sekä viestintä ja mainonta alaa edustavat elinkeinojärjestöt eivät ole kannattaneet alkoholimainonnan lisärajoittamista

valvontaviranomaiset sekä terveys ja lastensuojelujärjestöt puolsivat sitä että mainontaa rajoitettaisiin tehokkaammin sallimalla vain tuotetiedon esittäminen

myös television ja radion sallittuja mainonta aikoja tarkistetaan ja alkoholimai nontasäännösten valvontaa tehostetaan sekä arvioidaan seuraamusten kehittämistarpeita

sosiaali ja terveysministeriö valmisteli jälleen uuden hallituksen esitysluonnoksen jonka mukaan mainonta olisi rajoitettu vain tuotetietoihin ja se olisi kokonaan kielletty yleisillä paikoilla mukaan lukien urheilu ja muut yleiset tapahtumat

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin sosialidemokraatit ovat tehneet omassa vanhuspoliittisessa ohjelmassaan selkeän linjauksen siitä että näkemyksemme mukaan pitää tukea pienituloisia ja keskituloisia eläkkeensaajia ja silloin se tarkoittaa käytännössä kansaneläkkeen tason nostamista sekä eläketulovähennyksen nostamista ja mahdollisesti sen progression lisäämistä

jälleen valvontaviranomaiset muut viranomaiset pääosin terveys ja lastensuojelujärjestöt sekä suomen liikunta ja urheilu ry kannattivat esitettyjä rajoituksia

arvoisa herra puhemies

kaikki viestinnän ja alkoholielinkeinoelämän järjestöt ja yritykset sekä suomen jääkiekkoliitto ry vastustivat luonnoksessa esitettyjä alkoholimainonnan rajoituksia

minulle se tarkoittaa ihmistä varten tuotettuja laadukkaita yhteisin verovaroin rahoitettuja peruspalveluita

tämän lisäksi olemme tehneet myös lausuman siitä että tätä indeksijärjestelmää on kehitettävä ja arvioitava sillä tavalla miten se toteutuisi oikeudenmukaisesti eri eläkkeensaajien osalta ja tämän linjan mukaisesti myös näillä näkymin tulemme etenemään

nyt käsittelyssä oleva esitys pääsääntöisesti sallii mietojen alkoholijuomien mainonnan

jotta ihmisten arjen palvelut voidaan turvata monipuolisesti ja yhdenvertaisesti sekä laadukkaina ja tarpeiden mukaisesti me tarvit semme myös kuntauudistuksen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä keskustelukin osoittaa jo sen kuinka ristiriitaisesti me suhtaudumme tähän lakiin ja miten paljon ristiriitojakin tässä on

vaikka siinä on myös paljon hyvää siinä on myös heikkoja kohtia joihin olisi voitu ennakoivasti puuttua jos olisi ollut tahtoa

kaikissa edellä mainituissa vaiheiden lausuntokierroksissa lausunnonantajat ovat johdonmukaisesti joko vaatineet alkoholimainonnan lisärajoituksia kuten esimerkiksi valvontaviranomaiset terveys ynnä muut lastensuojelujärjestöt tai vastustaneet kaikkia lisärajoituksia kuten alkoholielinkeinoa mainontaa ja viestintää edustavat tahot

palvelut pitää jatkossakin rahoittaa ensisijaisesti kunnan omilla tuloilla eli pääasiassa kuntaverojen tuotolla ja valtion rahoitusosuudet pitää ohjata suoraan vahvoille peruskunnille

arvoisa herra puhemies

lakiesitys on tarkoitettu väliaikaiseksi vastaamaan laman tämän päivän isoihin haasteisiin ja siinä mielessä tässä laissa on myös jotakin hyvää

yhteiset palvelut siis rahoitetaan yhteisin verovaroin ja julkisen sektorin tulee olla selkeästi ensisijainen palvelujen tuottaja kunnassa

tässä työttömyysturvalain muutoksessa on sinänsä hyvää se että reagoidaan taloustilanteeseen ja yritetään parantaa yritysten ja sopeuttamistoimien kohteina olevien työntekijöiden asemaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten huomaamme erilaiset intressit törmäävät rajusti tässä mainontakysymyksessä

etenkin rakennus ja kuljetusalalla sekä vientiteollisuudessa laman vaikutukset ovat olleet kovat ja lomautukset ovat arkipäivää

hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta liittyy yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanoon

esitetty muutos koskee lyhennetyille työviikoille lomautettuja joille alettaisiin korvata lomautuspäivät yksitellen ei sovitellen

mielestäni nyt ei pidä lietsoa ajattelua että nykyinen erikoissairaanhoito alueilta häviää tai perussairaanhoitoa keskitetään

tarkoituksena on yhdenvertaisen kohtelun toteuttaminen niin että kolmannen maan kansalaisella joka on ollut työssä suomessa yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana siten että hän on täyttänyt työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon on oikeus työttömyyspäivärahaan suomessa oleskelun jatkuessa vaikka häntä ei pidetä suomessa asuvana

kuitenkin esitys kohtelee hyvin eriarvoisesti eri työntekijöitä ja maksajaksi jäävät tällä kertaa pienituloisimmat palkansaajat

yksityistämiskehitys on mahdollista saada aisoihin kun vahva kunta pystyy tarjoamaan työnantajana aiempaa paremmat työolosuhteet ja työehdot ja paremmin johdetut työyhteisöt

työttömyyspäivärahan määrä vähenee nykyiseen verrattuna sitä enemmän mitä pienemmät työntekijän ansiot ovat koska soviteltu päiväraha on suhteessa ansioihin sitä suurempi mitä pienemmät työntekijän ansiot ovat

valiokunnassa arvostelimme sitä että yhdistelmälupadirektiiviin liittyvät esitykset ovat tulleet käsittelyymme tipoittain yksi kerrallaan

alkoholin markkinointi on ristiriidassa liikunnan ja urheilun tavoitteiden kanssa ja siksi se tulisi mielestäni kieltää kaikissa urheilutapahtumissa

asiakas pitää nostaa uudistuksen keskiöön niin että hänelle tuotetaan paras tulos vaikuttavasti ja tehokkaasti

juuri edellä kuvaamani valmisteluprosessin vaikeuden vuoksi ymmärrän tietysti realiteetit ja toistan vielä että pidän erittäin hyvänä että hallitus on nyt päässyt sopuun näistä esitetyistä rajoituksista

olemmekin siksi jättäneet tähän muutokseen oman vastalauseemme

meidän mielestämme muutoksen olisi voinut tehdä toisinkin heikentämättä tuhansien julkisella ja palvelusektorilla työskentelevien työntekijöiden työttömyysturvaa

jatkossa kolmannen maan kansalaisen tulee olla yhdenvertaisessa asemassa maassa asuvien kanssa jos hän on vähintään kuusi kuukautta työsuhteessa ja on sen jälkeen rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi

yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana kuusi kuukautta työssä olleella työttömällä työnhakijalla olisi oikeus työttömyyspäivärahaan vaikka hän ei vakinaisesti asuisi suomessa mutta jatkaa edelleen oleskeluaan

huolestuttavana pidän ennen kaikkea naisten kulutuksen moninkertaista kasvua elikkä naisten kulutus on kuusinkertaistunut viime vuosien aikana vastaavasti miesten kaksinkertaistunut

arvoisa puhemies

hallituksen esittämä kaksitasoinen malli jossa ensisijaisesti vahvat peruskunnat huolehtivat valtaosasta sosiaali ja terveydenhuollon palveluita on kaiken kaikkiaan järkevä tavoite

lyhennetylle työviikolle lomautetut pääsevät työttömyysturvan piiriin osa aikatyöntekijöitä pienemmällä työajan lyhenemällä ja lyhennetylle työviikolle lomautetulla päivärahan ja palkan yhteismäärä voi kasvaa suuremmaksi kuin sovitellun piirissä olevilla

tämä kuitenkin edellyttää että on voimassa oleva työskentelylupa maassa

vahva peruskunta voi tukea ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisella otteella

nuorten alkoholinkäyttö on yleistä

uhkakuvat ovat siis aika lailla turhaa ulkomaalaispelkoa ja pelottelua

toki tämän lain toimeenpano vaatii seurantaa jotta mahdollisia väärinkäytöksiä voidaan siten ehkäistä

myös asuntorakentamisessa turvaamalla esteetön liikkuminen voidaan huomioida ikääntyvien ihmisten tarpeet liikkumisessa ja päivittäisen arjen hoitamisessa

me aikuiset olemme esimerkki nuorille ja siltä osin tämä aikuisten ja varsinkin naisten alkoholin raju kulutuksen nousu on huono trendi tulevaisuuteen nähden

tällä mallilla olisi ilman väliinputoajia löydetty ratkaisu kaikkiin niihin ongelmiin joilla esitystä perustellaan

vahva peruskunta voi myös hoitaa sosiaali ja terveydenhuollon laajasti siten että ihmisen hoidon kokonaisuus pysyy hallinnassa

on valitettavaa ettei asiakokonaisuutta ryhmien erilaista kohtelua ole huomioitu lain valmistelun yhteydessä